arvoisa puhemies

ihmisen hyvinvointi on kirjattu perusoikeus

haluaisin nostaa esille keskusteluun vanhusten hyvinvoinnin ongelmakohtia

yhteiskuntamme rakentajat jotka ovat vuosia työllään maksaneet osansa yhteiskunnan kassaan eivät useinkaan pääse nauttimaan yhteisen kassamme eduista sillä tasolla joka heille kuuluisi

arvokkaita vanhuusvuosia jolloin toimintakykyä ihmisellä vielä on ei tueta riittävästi

väestö ikääntyy

sairaala ja erilaiset hoitokulut kasvavat

sosiaali ja terveysala tarvitsee osaajia tekemään työtä

nyt odotellaan sitten hallituksen ratkaisuja

perussuomalaiset kuitenkin katsovat etteivät ehdotetut muutokset riitä turvaamaan hyvää päätöksentekoa ottaen huomioon työeläkeyhtiöiden hallinnon kokoonpanon josta puuttuu eläkeläisten sekä pienten ja keskisuurten yrittäjien edustus

arvoisa herra puhemies

tässä taloustilanteessa tehty heikennys työttömyysturvaetuuksiin on perussuomalaisten mielestä kohtuuton sillä ansiosidonnainen työttömyysturva on tarkoitettu tasoittamaan juuri äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia seurauksia

perussuomalaiset eivät hyväksy työttömyysetuihin kohdistuvia leikkauksia joten kannatan edustaja mäntylän tekemää esitystä

arvoisa herra puhemies

on kuitenkin erittäin arveluttava tyyli että hallituksen sanelupolitiikka yhdistää kuntia vaikka pakkokeinoin pakottamalla kun ei saada hyvää aikaiseksi

ministeri virkkunen painotti kuntien kuulemista ja sitä kuinka kuntaliitokset toteutetaan kuntavetoisesti

mielestäni kuntien kuuleminen on ollut lähinnä muodollista

myös kuntien tehtävät olisi tullut kartoittaa ennen kuntakartan tekoa

suuret terveyserot eivät ole kuntien välisiä vaan sosiaaliluokkien välisiä

arvoisa herra puhemies

sosialidemokraatit vakuuttivat puheenvuoroissaan ettei kuntaliitoksia tarvitse pelätä mutta suuret kuntaliitokset herättävät kuitenkin pelkoa siitä että lähipalvelut karkaavat suuriin kasvukeskuksiin

samoin myös lähidemokratian toteutuminen suurissa kunnissa herättää huolta sillä suurten kuntien riskinä on kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien häviäminen

valtioneuvoston tiedonannossa korostetaan että on tärkeää panostaa lähipalvelujen tehokkaaseen kehittämiseen osana kuntien muutostukea

tämä kuntauudistus korostaa myös demokratiaa ja kuntalaisten osallistumisen mahdollisuutta

jos kunnanosahallinnolle ei anneta lain takaamaa päätösvaltaa eli jos sen rooli on vain neuvoa antava ei kuntalaisen kannalta sillä ole ratkaisevaa vaikutusmahdollisuutta

tiedotusta päätöksistä saatiin odotella kunnes pikkuhiljaa tiedotushanat aukenivat ja tietoa alkoi tulla tippa kerrallaan

hallituksen toiminta ei millään muotoa herätä luottamusta eikä uskoa siihen että hallitus haluaa todella kaventaa tuloeroja kuten hallitusohjelmaan on kirjattu

lisäksi sairausvakuutuksen matkakorvauksista säästetään ja tämä leikkaus tulee kohdistumaan vähävaraisiin kuten eläkeläisiin ja ikääntyneisiin joista moni elää niukkuudessa joutuen miettimään ostaako ruokaa vai hankkisiko tarvitsemansa lääkkeet

arvoisa herra puhemies

lapsuudessa koettu köyhyys todistetusti vaikuttaa kansalaisten terveys ja hyvinvointikäyttäytymiseen ja tämä lisää sosiaalista eriarvoisuutta ja terveyseroja

tämä tulee lisäämään kuntien menoja ja velvoitteita jotka kasvavat entisestään

kuntapäättäjät joutuvat tekemään kipeitä säästöpäätöksiä eikä tilanne todellakaan parempaan tule muuttumaan kun tulevalla kehyskaudella valtionosuuksia leikataan tuntuvasti

arvoisa puhemies

tänään uutisoitiin syyttäjälaitoksen resurssien vähentymisestä jonka seurauksena rikosten selvittäminen tuomioistuimissa viivästyy samalla heikentäen vakavalla tavalla myös rikoksen uhrin asemaa

hallitus on sote uudistuksen nimissä antanut suuria lupauksia paremmin ja kustannustehokkaammin toimivista sosiaali ja terveyspalveluista mutta mitään konkreettista ja selkeää esitystä ei vielä näy eikä kuulu

kysynkin ministeriltä ollaanko rikoksen uhrin asemaa todella parantamassa vai jääkö se vain kauniiksi tavoitteeksi budjettikirjan sivuille

täten kannatan edustaja mäntylän tekemää esitystä

arvoisa puhemies

tämä on oikeaan kohteeseen käytettyä rahaa jolla varmistetaan lasten ja perheiden lakisääteisten oikeuksien toteutuminen lastensuojelussa määräajan kuluessa

neuvolat tavoittavat kaikki lapsiperheet

siellä perheen ongelmat on mahdollista havaita ajoissa

vanhemmuuden tukeminen avun saaminen samasta paikasta tuttujen henkilöiden tuella madaltaa kynnystä myöntää oma avuntarve ja vastaanottaa perheelle tarjottava varhainen tuki

samankaltaista toimintaa on muissakin kunnissa esimerkiksi imatralla

valtionosuuksien leikkaamisen johdosta edellä kertomani kaltaiset palvelut muun muassa neuvoloissa ovat vaarassa loppua hyvistä kokemuksista ja tuloksista huolimatta

mikäli nuorten ongelmat ovat sekä päihde että mielenterveyspuolen yhteissumma ongelmaista väsynyttä nuorta siirrellään luukulta toiselle kenenkään ottamatta hoitovastuuta sairaasta heikosta ihmisestä

nuoret jätetään ilman apua oman hätänsä keskelle

matalan palvelun toimipisteet ja psykiatriset hoitajat ammattitaidollaan voisivat olla avainasemassa hoitoon ohjaamisessa oikeanlaisen avun piiriin

vanhustenhoidossa kotihoitoon painottaminen laitoshoidon sijasta on hyvä asia mikäli se toteutetaan oikeankaltaisilla toimilla

tällä hetkellä kotihoidossa olevat vanhukset ovat kovin epätasa arvoisessa asemassa keskenään asuinkunnastaan riippuen on sitten kysymys hoitokäyntien kerroista vuorokaudessa niiden pituudesta hoitotoimenpiteistä tai hoitotarvikkeiden riittävyydestä

kotihoidossa sekä omaishoidossa kotonaan olevien vanhusten ja vammaisten kodeissaan asumisen tueksi on heidän asuntoihinsa useissa tapauksissa tehtävä kotona asumista liikkumista ja hoitotoimenpiteitä mahdollistavia muutoksia

arvoisa puhemies

en halua osaltani pitkittää tätä iltaa mutta haluan vain tuoda ihan konkreettisen kuvan kotihoidon tilanteesta kuten edustaja grahn laasonen tuossa puhui

minä kanssa kannatan ilman muuta kotihoitoa

meillä on tosi paljon muistisairaita vanhuksia siellä jotka todella tarvitsisivat pitkäaikaispaikkaa tai laitospaikkaa mutta heille ei vain sitä pääkaupunkiseudulta löydy

se tilanne on oikeasti kaikkea muuta kuin inhimillinen vanhusten näkökulmasta ja siinä samassa myös hoitajat kärsivät

mitä tulee kotihoitoon meillä on tosi hyvät systeemit kuntouttava työote laaditaan liikuntasopimuksia ja niin edelleen joilla toimintakykyä ylläpidetään mutta niitä ei ehditä toteuttamaan

tätä keskustelua varten ystävä tarkastusaikomus kuudesosan kunnostus tuli totuutta sillä että talousvaliokunta katsoo tivoli kun on annettu kuvaus arvoisa puhemies

viime keväänä toimme tässä salissa useissa puheenvuoroissa esille huolemme pienyrittäjien jaksamisesta ja yrittämisen taloudellisesta kannattavuudesta etenkin kauppakeskuksissa

esityksessä nyt oleva muutosehdotus tulee oleellisesti parantamaan yrittäjän oikeutta yhteen vapaapäivään viikossa liikkeen ollessa suljettuna ilman pelkoa vuokrasopimuksen purkamisesta vuokrankorotuksesta tai muusta sanktiosta vuokranantajan taholta

arvoisa puhemies

poliisin määrärahoista ollaan leikkaamassa kymmeniä miljoonia euroja tulevalla kehyskaudella

me puhumme täällä kylmistä luvuista joita siirrellään momentilta toiselle

täytyy muistaa että rikollisuuden lisääntyminen aiheuttaa myös välillisiä kustannuksia

näitä ovat esimerkiksi rikoksen tai väkivallan uhriksi joutuneen fyysinen ja psyykkinen hoito ja usein nämä kustannukset jäävät yhteiskunnan maksettavaksi kuten myös rikoksen uhrille maksettavat korvaukset jos rikoksen tekijä on varaton

maamme taloudellisessa tilanteessa ei ole kehumista

perussuomalaiset esittävät että leikkaukset kohdistetaan maamme ulkopuolelle suuntautuviin avustuksiin sillä näillä leikkauksilla ei ole heikentävää vaikutusta kansalaistemme hyvinvointiin

lapsiperheet ovat jo joutuneet maksumiehiksi hallituksen aiemmin toteuttamaan arvonlisäveronkorotukseen joka on nostanut kaiken jokapäiväiseen elämiseen tarvittavan hankinnan hintaa lapsilisien indeksikorotusten jäädyttäminen samanaikaisesti toisena tekijänä jolla hallitus on kurjistanut lapsiperheiden elintasoa

hallituksen kaavailemat muutokset kotihoidon tukeen käyvät jälleen käsiksi pikkulapsiperheiden varallisuuteen sekä myös perheiden henkiseen omaisuuteen oikeuteen päättää kuka hoitaa lasta kotona

suomi tarvitsee tulevaisuudessakin veronmaksajia joten perheiden tukemiseen tulee panostaa jatkossa jotta perhekokojen pienentyminen tullaan taittamaan

perussuomalaisten omassa vaihtoehdossa siirtäisimme tuen maksatuksen kokonaisuudessaan kelan hoidettavaksi ja lisäisimme määrärahoja omaishoitoon hallitusta enemmän

kannatan edustaja lohelan tekemää epäluottamuslausetta

ennusteet torniainen koska edustaa

arvoisa herra puhemies

esityksen taloudelliset vaikutukset kohdassa todetaan seuraavaa

tämä kuulostaa kovin hataralta olettamukselta kun huomioidaan maassamme vallitseva työttömyys joka tuskin korjaantuu lähitulevaisuudessa eikä ainakaan sormia napsauttamalla

viime aikoina tämä järjestelmä on valitettavasti saanut osakseen kritiikkiä ja arvostelua

työttömyys lisääntyy niin hälyttävällä vauhdilla että voimme puhua jo massatyöttömyydestä

ensi vuoden budjetissa olisi toivonut olevan rohkeita sekä kannustavia päätöksiä kaikille yrittäjille mutta päinvastoin kävi esimerkiksi taksiyrittäjille joille on luvassa kylmää kyytiä autoveroedun poiston sekä polttoaineveron korotuksen muodossa

arvoisa puhemies

verotuksen kiristäminen yhdessä menoleikkauksien kanssa tulee väistämättä heikentämään kansalaisten ostovoimaa eivätkä tilannetta korjaa edes suunnitellut verovähennykset

tässä taloustilanteessa tarvitaan konkreettisia ja tehokkaita toimia joilla huolehditaan yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnista sekä riittävästä toimeentulosta